on pakko omalta osaltaan hämmästellä sitä kuinka se keskustelu mitä viime kaudella käytiin on nyt sitten aivan erilaisissa uomissa

eli puhutaan ympäristöpuolella ja asuntopuolella nimenomaan siitä ja me rakentamisen osalta tiedämme että temin puolella on hyviä hankkeita puutalorakentamisen kehittämiseksi

vain kymmenen tuotetta toivottavasti kun tämä nyt antaa mahdollisuuden viennin edistämiselle näitä tuotteita myös lisää syntyy

ministeri niinistö toi esille kansallispuistoverkostojen laajentamisen ja yhtenä osana käytyä keskustelua tulee aina sitten esille paikallisen väestön oikeuksien turvaaminen ja lähinnä se liittyy tietysti metsästämiseen ja osaltaan kalastamiseen

luodaan nyt ensin markkina eli avataan tämä minkä jälkeen toimijat eri aloilla voivat lähteä innovoimaan niitä erilaisia menetelmiä kuinka parhaiten pystyvät tuottamaan sellaisia vähennyskelpoisia ratkaisuja että tulevat näille markkinoille

toisin kuin edustaja rantakangas joka jo surkuttelee tässä mahdollista hallitusvastuuta ja koettaa jo nyt perata sitä kuinka joudumme tekemään kipeitä leikkauksia haluan kuitenkin pysyä tässä itse aihealueessa eli erittäin paljon kiitoksia ministeri risikolle siitä näkemyksellisestä jakamisesta että nyt kun tämä toimi on laitettu liikkeelle niin pystyttäisiin näitä positiivisia kokemuksia monistamaan niissä samoissa viitekehyskunnissa tai kuntayhtymissä mistä näitä keksitään

kuinka te maa ja metsätalousministerinä näette sen että meidän pitää sahojen toimintaedellytyksiä kehittää niin että tariffijärjestelmä siellä sähköntuotannon osalta voisi tulla kannattavammaksi ja niin että sahat myös voisivat ilman että heidän tarvitsee satoja kilometrejä tätä biomateriaalia viedä johonkin muualle poltettavaksi keskittyä siihen ja parantaa omaa tulostaan siten että se myös palvelisi tätä puurakentamisen tavoitetta ja sitä kautta saataisiin enemmän tehoja tähän koneeseen nimenomaan tätä poikkihallinnollisuutta ja sitä valmiutta

arvoisa herra puhemies

tulin tänne korokkeelle sen takia että edustaja heinonen varmaan tahtomattaan haastoi tähän keskusteluun kun se tässä yhteydessä kuitenkin tuli käsittelyyn

täytyy kyllä sanoa että pajatso on melko hyvin tyhjennetty mutta kun on peräänkuulutettu tämän presidentin palkkion alentamiskeskustelussa hyvin yli puoluerajojen isojen yritysten johtajien palkkoja niin siihen on pakko kyllä kommentoida

liian usein työnantajat edellyttävät oppisopimukseen hyväksytyiltä ammatillista tutkintoa taikka ylioppilastutkintoa ja tällöin puhtaasti ilman tutkintoa olevat nuoret eivät pääse

se on sama asia oli kyse satakuntalaisesta metallityöntekijästä helsinkiläisestä mainostoimistotyöntekijästä tai kainuulaisesta metsurista

mutta erityisesti metsästämisen osalta viestejä tuolta pohjoisemmasta suomesta

arvoisa herra puhemies

se ei ole ökytalo

kysynkin edustaja heinoselta

paikalliset asukkaat ponnekkaasti vastustavat kansallispuistokehitystä siellä kun pelätään niitten ikiaikaisten oikeuksien menettämistä

eli tärkeintä olisi nyt että hallituksessa otetaan tämä asia erinomaisen positiivisena vastaan ja jo viime hallituskaudella monasti ja sitä edelliselläkin esillä ollut nettomittarointi tuotaisiin yhdessä uudelleen keskusteluun sillä juuri sellaiset menetelmät joihinka yksittäinen ihminen voi osallistua ja joista palkitaan voivat mahdollistaa sen että me etenemme riuskemmin askelein siinä että ilmastonmuutosta jokainen yksilö voi omalta osaltaan tehokkaammin ehkäistä

tämä tarkoittaa sitä että ne kädelliset erilaiset oppijat jotka eivät teoreettisessa koulutuksessa menesty ovat tämän erittäin kannatettavan kanavan ulkopuolella ja se aiheuttaa myös samalla sitten tätä syrjäytymistä mitä tässä maassa on nuorison taholta tapahtunut

arvoisa herra puhemies

täytyy kyllä harmikseni kysyä missä ovat nyt ne perussuomalaiset jotka olisivat täällä nyt tämän hallituksen näkemystä kovastikin kiittelemässä ja kehumassa

esimerkiksi edustaja rajamäki ponnekkaasti nosti valtionyhtiöiden johtajien suuret palkat

on tärkeää että erityisesti peruskouluissa jo yhteiskuntaopin aineissa tutustutetaan nuoret siihen päätöksentekojärjestelmään jota tässä maassa harjoitetaan

ja toisaalta on se hirvivahinkojen määrä hirvikantojen rajoittaminen mutta myös se että meillä on ei luontoon kuuluvia lajeja joittenka metsästäminen sitten siltä alueelta haitantuisi

nyt haluaisin kysyä ministeriltä mitenkä te koette nyt käsittelyssä olevan ydinvoimalahankkeen sopivan siihen kuvaan niitten suomalaisten tavoitteitten takia kuinka me vähennämme hiilidioksidia tämän energia ja ilmastopoliittisen selonteon tavoitteiden mukaisesti

nyt minä tavallaan kysyisin teiltä kaikilta jotka toimitte valtionyhtiöitten hallituksissa

minä näen että tässä on nyt kyllä taas menossa semmoinen eu myönteisyyden huippukäännös eli perussuomalaiset taipuvat taasen tässäkin asiassa eun vaatimusten mukaan

olisiko vielä mahdollista että joku porkkanajärjestelmä voitaisiin luoda kunnille vaikka sen tapainen kuin aiemmin oli että kun kuntaliitos tehtiin niin kunnat saivat jotakin hyvää

minä haluaisin kuulla ministeriltä onko kuinka paljon pohdittu sitä että kun meillä on näitä haitalliseksi katsottuja villiminkkejä ynnä muuta tuolla luonnossa niin kuinka tämä rajoittaminen jatkossa voi onnistua

arvoisa puhemies

minä kysyin niiltä ketkä ovat kun tässäkin salissa heitä on joukko että nyt vaan rohkeasti henkilöitä pystyyn jotka lähtevät tälle tielle ja ovat edellyttämässä nyt täällä puhuttuihin asioihin oikein konkretiaa

jos nyt kunnat tässä kohtaa keksivät jotakin sellaista mikä purkaa kuntien omia tehtäviä niin että ne eivät kuitenkaan kunnassa aiheuta toimintojen pysähtymistä mutta aiheuttavat säästöjä kunnalle niin kunnat voisivat itsessään pitää ne säästöt tietyn ajan vaikkapa viisi vuotta siitä kun ottavat sellaisen toimen käyttöön jolla pystytään purkamaan esimerkiksi kunnallisella yhteistyöllä rakennustarkastus tai joku muu sellainen elementti mikä nyt johdetaan valtion taholta kuntien tehtäväksi

vielä lopuksi arvoisa puhemies täytyy sanoa että tämä oli kymmenen pisteen lakialoite

silloin nuoret voidaan viedä lähelle ja nuorille voidaan tuoda asioita kiinnostavassa muodossa koska juuri kunnallinen päätöksenteko päättää heidän harrastusmahdollisuuksistaan ja siitä minkälainen on kouluympäristö ja niin edelleen

nyt olisi se oikea hetki arvioida tätä kaikkea yhdessä ja muistaa se hallinnollinen poliittinen edustavuus kuten täällä esimerkiksi edustaja pekkarinen erinomaisesti kuvasi

vielä kun täällä monesti on kysytty kysyn millä lailla tämä sitoo resursseja joilla me pystymme uudistamaan omaa cleantech sektoriamme

arvoisa herra puhemies

toisena isona asiana on korruptio ja sitten tämä hallinnon yhteen nivominen niin että me voisimme olla tukemassa ja kehittämässä sitä kehitystä

oikeastaan jatkoksi tuohon edustaja pekosen huoleen siitä että tämmöinen inhimillisyys pitäisi pystyä huomioimaan ja turvaamaan niin kuin työehtosopimuksissa kaupan alalla näistä asioista on sovittu

arvoisa rouva puhemies

hallituspuolueiden kansanedustajien kriittisyydestä huolimatta pidän oikeutenani arvostella hallituksen leikkauspolitiikkaa sillä minun moraalini velvoittaa puolustamaan niitä ihmisiä jotka sairauden tai vammaisuuden vuoksi eivät voi saada työllään toimeentuloa ja sitä kautta ruokaa lääkkeitä asuntoa itselleen

näettekö sen olevan uhkana ettäkö emme voisi saada tässä maassa aikaiseksi referenssilaitoksia joilla pystytään myös edistämään suomalaista työllisyyttä

ministeri hautala toi esille sen että afganistan on runsas luonnonvaroiltaan ja esimerkiksi laajoihin kaivostoimintoihin on mahdollisuuksia

kysyn ministeriltä olisiko mahdollista kun meillä viranomaisten resurssit ovat rajallisia ja viime aikoina on tutkittu ylitöitä että tämä voisi olla nyt tässä hetkessä eräs teema tämä kaupan alan henkilöstön työhyvinvointiin liittyvä tauotus joka on hyvin inhimillistä kun menen erääseen norjalaisessa omistuksessa olevaan kioskiketjuun asioimaan niin myyjän ensimmäinen asia on että voitko hetken olla tässä että voin käydä asioillani niin että päästäisiin tästä tämmöisestä sellaiseen myyjien ja ostajien väliseen tasapainoon että ostaja ei joudu tavallaan tekemään sitä palvelutyötä vaan sopimuksella hoidetaan

kyllä presidentin tulojen verolle laittaminen olisi ollut oikeampi signaali siitä että palkkatuloja korkeita palkkatuloja voidaan kiristää

mutta tässä vaiheessa kun tiedetään minkälaista kaivostoimintaa itse asiassa afganistanilla on varaa lähteä tuottamaan itse se jää ulkomaalaisten isojen yhtiöiden kontolle niin kuin me täällä suomessakin olemme nähneet

eli meillä on erittäin paljon erilaisia vaalilla valittavia ja sanotaanko seudullisia edustuksellisia organisaatioita joista ihmiset eivät ole perillä ja isot äänestysalueet kaikottavat ihmisiä politiikan parista

mutta tuosta taseesta mistä pääministeri kertoi

eli kuntayhtymissä voitaisiin tai kuntien kesken voitaisiin ottaa haltuun joitakin sellaisia valvontaprosesseja joita voidaan yhteistuumin tehdä ja jotka sinällään yksittäisen kunnan osalta tuottavat huomattavia säästöjä

on hämmästyttävää ajatella kuinka seuraavat toivottavasti raamisopimuksen kaltaiset sopimukset voidaan saada aikaan

puuttukaa oitis siihen että senaatti kiinteistöt perivät ylisuuria vuokria poliisi ja kulttuuritaloista ja muualta

olisin edustaja pekkariselle vain sanonut että tarkoitin juuri omalla puheenvuorollani niitä tilanteita missä yrittäjäperhettä kohtaa se niin sanottu äkillinen perinnön tuleminen

olisiko meidän syytä keskittyä siihen että olisimme tukemassa heidän lainsäädäntönsä kehittelyä näissä ympäristöön ja kaivostoimintaan liittyvissä kysymyksissä joissa meillä nyt kuitenkin on itsellämme osaamista toki viimeisten uutisten mukaan hieman vielä oppimistakin

moni ministeri on ahtaalla ja joutuu tiukkenevien rahavarojen vuoksi irtisanomaan henkilöstöä

täytyy nyt sitten selkeyttää että kyllä me täällä vasemmistossa erityisesti kannatamme kolmikantayhteistyötä ja siihen perustuvaa sopimista

ja hyvin usein yritys pieni yritys on sitoutunut siihen tilanteeseen että yritystoimintaan ollaan jouduttu kiinnittämään asunto eli kaikki se yrityksessä oleva omaisuus on kiinnitetty tavallaan tähän yritykseen

eli olisiko mahdollista että luodaan sellainen porkkanajärjestelmä joka kiihdyttää sitä kuntien omaa aktiivisuutta hakea niitä säästöjä kuntien omien tehtävävelvoitteiden poistamiseksi

pidän hieman liian ruusuisena sitä että meillä olisi nyt kaikki valmiina tulisi olla pitkän aikavälin suunnitelma millä me pystymme olemaan mukana siinä kehitystyössä ja kehitysavussa joka suuntautuisi erityisesti kaivostoimintaan koska se voisi olla myös meidän teollisuudellemme ja työllisyydellemme hyvä tapa olla mukana kehitysyhteistyössä

eli annetaan yritysten investoida kasvuyritysten kasvaa ja kun ruvetaan kotiuttamaan rahaa laitetaan vaikka henkilöverotukselle se tuloutus mutta jotakin pitää meidän tehdä yritysverotuksen osalta

täytyy sanoa että tässä hetkessä jos nyt itseäni vähättelemättä olenhan kansanedustaja täällä lainsäädäntöä tekemässä nyt on kuitenkin semmoinen tilanne että hallituksen on nyt tehtävä nämä päätökset ja eduskunnan tämä laki siunattava koska maksajat päättävät

on helppo nähdä eu vaalien osalta että iso koko suomen käsittävä vaalialue on yksi syy miksi ihmiset eivät äänestä

arvoisa herra puhemies

se lisää työnantajien kustannuksia jos kilometrikorvauksesta ruvetaan maksamaan myös sosiaalikustannuksia

eli hyvin usein näissä tilanteissa on myös se koti siinä ja tässä kohtaa pitäisi pystyä näkemään se että erotetaan nämä kaksi asiaa

tässä on kaksi osapuolta jotka kantavat vastuun tästä eläkejärjestelmästä juuri työeläkkeitten puolella yksityisellä puolella ja on aivan luonnollista että me täällä vasemmistossa ja vasemmistoliitossa kannatamme tätä sopimusjärjestelmää jossa työmarkkinaosapuolet sopivat ja me tuemme sitä aivan varmasti

mutta siltä osin on pakko sanoa että kun eduskunnassa pyritään ja hallitukset pyrkivät tiemäärärahojen osalta sivistyneesti korjaamaan ruotuaan niin että ei etukäteen syödä seuraavilta hallituksilta eväitä niin tässä asiassa olisin kyllä valmis syömään seuraavankin eduskunnan ja hallituksen eväät jo valmiiksi niin että tämä eduskunta sitouttaisi seuraavan hallituksen ilman että vaalit käydään ja tehdään uusi hallitusohjelma

parempi tapa korjata piilevien vaalikynnysten ongelma olisi tasauspaikkajärjestelmä jota suuret puolueet eivät valitettavasti hyväksyneet

minä en ainakaan tähän maahan kaipaa yhtään sellaista järjestelmää joka vie meidän yritysten kilpailukykyä eli jossa tulee lisäkustannuksia

vaikka on yrityksestä kysymys niin koti pidettäisiin kuitenkin siinä mielessä peruslähtökohtaisesti sellaisena perintönä jonka perimisestä ei aiheudu harmia

tänäänkin on kuultu puheita siitä että tarvitsisi pystyä suomalaisen työn hintaa laskemaan ja tällä järjestelmällä tulee eittämättä olemaan sellainen vaikutus että seuraava sopimuskierros tulee olemaan työmarkkinoilla erittäin vaikea

muun muassa professori mikael hiden on todennut että eduskuntavaalijärjestelmä on kansanvaltaisen valtiojärjestelmän kannalta niin tärkeä asia että siihen tehtyjen muutosten tulisi olla mahdollisia vain laajan ja pitkäjänteisen konsensuksen pohjalta

kun nimenomaan verotuksesta on kysymys ja siitä kuinka tarkastellaan meidän valtion saamaa verotuloutusta ettei kaikki pakene muualle on tärkeää käydä läpi ja yhdistää vähän tässäkin keskustelussa näitä asioita

nyt olisi tärkeätä jo tämän eduskunnan istuessa tehdä sellaisia sitovia päätöksiä että ne eivät jää seuraavan hallituksen hoidettaviksi

oleellisia muutoksia ei pitäisi tehdä yksittäisen hallituskoalition pohjalta asioina muiden joukossa

näillä sanoilla suhtaudun kyllä kriittisesti tähän ja toivon että teollisuuden palkansaajien viimeviikkoinen ehdotus siitä että tätä asiaa vielä harkittaisiin ja se mahdollisesti vedettäisiin pois voisi saada kannatusta

voisi sanoa että veroparatiiseihin suomesta pääomia vievät yritykset ovat rantauttaneet suomeen huutolaisajan takaisin

tällä hetkellä paras ratkaisu on jättää perustuslain vaalipiirien määrää koskeva kirjaus entiselleen ja turvata näin nykyisten vaalipiirien säilyminen

kun vaikkapa vammaisten asumispalveluita kilpailutetaan ja meillä hankintaosaaminen varmasti on hyvää taikka huonoa niin joka tapauksessa jos on erittäin halpa tarjous se ihminen jota lainsäädäntö kohtelee ei tule missään prosessin vaiheessa esille

arvoisa herra puhemies

kun keskustapuolue ei hyväksy isojen kasvukeskusten tiehankkeita eikä sitä että kaupunkialueilla väyliä parannettaisiin ja kehitettäisiin eikä sitä että missä ihmisiä todella liikkuu siellä väylähankkeita parannetaan ja kehitetään niin ihmettelen sitä suuntaa

ja minun täytyy sanoa että minä olen ylpeä siitä vaikka en ole tarkastusvaliokunnan jäsen että istun sellaisessa eduskunnassa joka on ottanut tämän asian käsittelyyn ja jossa valiokunta on tehnyt yksimielisen päätöksen

me olemme aika kaukana siitä kun pitäisi nimenomaan pystyä turvaamaan se että verot pysyvät suomessa

toki sitten niillä kyläteillä on mahdollisuus ajella jos me elinkeinopolitiikalla kasvukeskusten yhteydessä olevan vientiteollisuuden elementtejä emme paranna ja kehitä sillä tavoin toki sitten meillä on pikkuteillä aikaa työttömien ajella

kun tänään on kuultu braxin kirjalliseen kysymykseen ihalaisen vastaus niin tuntuu aika surulliselta

on kyllä pakko olla edustaja tolppasen kanssa surullisesti samaa mieltä tästä eu vaikuttamisesta kun se tässä omassakin työssä törmää arkeen niin että paperi tulee tänään ja olisi jo eilen pitänyt lausua siitä suurelle valiokunnalle niin ehkä tämä kulttuuriperimä kuosa siirtyy sitä tuonne kansan pariin

onko meidän kuitenkin keksittävä tämän hankinnan kautta vastavoima sille että me emme pysty verolailla säätämään sitä että verot pysyvät suomessa

onko mahdollista että joku valtion infra tai muu rahoitusväline toisi mahdollisuuksia nopeuttaa hankkeita

arvoisa herra puhemies

kirsikoiden poimiminen kakun päältä ei riitä edustaja ruohonen lerner haluaa kaapia myös kermankin siitä ottaen tarkoitushakuisesti saksan mallista vain ne puolet jotka eivät koske työnantajaa eivätkä sitä kuinka saksassa yhteiskunta osallistuu teollisuuden mahdollisuuksiin toimia niin että siellä teollisuus säilyy

onko arvioitu niitä säästyviä rahoja joita voidaan saada jos kelan ja muun rahoituksen piirissä olevat yhteiset liikennehankkeet toteutuisivat

juuri nyt olisi oikea aika miettiä koulutuksen erilaisia kehyksiä sillä me olemme nähneet ison syrjäytyneiden hukassa olevien opiskelijoiden tai työtä vailla olevien nuorten joukkueen

itsekin olen tätä valitettavasti joutunut lainaamaan ja hyvänä esimerkkinä olkoon se että kun me rakennerahastoasioita maa ja metsätalousvaliokunnassa käsittelemme niin meille tuodaan sinne asioita joiden muuttaminen ei enää kun ne tänne tulevat ole mahdollista tai muuten koko järjestelmä romuttuu

eli kyllä tässä pitää muistaa se että vaalit toistavat toisiaan ja jos yhdessä vaalissa ollaan tämmöisellä ylisuurella kampanjarahoituksella niin käydään jo seuraavien vaalien tunnettuutta

ala on ollut toisella sijalla ja tietysti nyt pitää nähdä että on myös elinkeinoelämän omaa saamattomuutta että ei ole pystytty antamaan todellista kuvaa alasta siltä osin kuinka teknistä ja vaativaa se ala on ja sitä kautta myöskään turvallisesti työllistämään

eli tämä on silloin ostettua tunnettuutta kun tullaan niihin seuraaviin vaaleihin ja kyllä nyt varmasti europarlamenttivaaleissa tai nyt eduskuntavaaleissa vahvalla isolla rahalla ehdolla olevat ovat etulyöntiasemassa jo kunnallisvaaleissakin

ei yhtään sen vertailun osalta kannata olla hermostunut siitä että suomessa teolliset palkat olisivat liian suuret

mitä tulee uuteenmaahan niin varmasti jos mahdollista käytän vielä toisen puheenvuoron siitä mitä tämä hallitus on sdpn toimesta tehnyt tällä rintamalla esimerkiksi juuri debatissa olevasta aiheesta

on tehtävä paljon uudistuksia ja juuri nyt olisi se aika että meillä uskallettaisiin katsoa se että kun nuorisotakuu on ehkä yksi osa sitä mitä pitäisi nyt koulutuskehyksessäkin osata huomioida meidän pitää tuottaa pienille ja keskisuurille yrityksille ikään kuin luotseja jotka tulevat yrityksen ulkopuolelta mahdollistamaan oppisopimuskoulutuksen työssäoppimiseen jotta ammatillinen osaaminen voi kehittyä sillä pienissä yrityksissä ei kerta kaikkiaan ole mahdollisuutta antaa ja satsata teoriakoulutukseen ja käytännön oppimisen aikaansaamiseksi

mutta kyllä ihan aidosti demokratiaan kuuluu että jos ihminen on tunnettu hän on tunnettu eikä sitä pidä kiistää

mutta kampanjakatolla kuitenkin pystytään hillitsemään sitä että kukaan ei saa kahden kierroksen rataetumatkaa siihen joka pienemmällä budjetilla joutuu ponnistelemaan ehkä sitkeämmin

ja kun muistetaan se että kampanja ajat ovat lyhentyneet silloin sillä ylisuurella vaalibudjetilla on erityisen suuri merkitys siihen nähden joka pystyy tekemään sitä pienemmällä rahalla

on pakko sanoa että voihan sitä ymmärtää tarkoituksella väärin tai sitten tarkoittamattaan mutta tarkoitin juuri sitä että nämä kuntatalkoot ja tehtävien purku olisivat molemminpuolisia eikä niin kuin rantakangas sanoi että laitettiin miljardin tavoite

minä olisin toivonut että kaikki olisivat olleet tekemässä sitä miljardin tavoitetta eikä niin että se olisi annettu täältä vain valtiovallan ja hallituksen toimesta vaan olisi luotu joku semmoinen yhteinen elementti millä olisi pyritty siihen miljardin tavoitteeseen

olisin toivonut jo että vastauspuheenvuorossaankin edustaja rundgren olisi tämän saman asian todennut eikä vain että ollaan vakavasti oltu sitä mieltä

on harmi että se ei valiokunnassa paremmin tullut tässä vähän itseäkin nolottaa että näin se ankerias sitten liukkaasti luiskahti haavista pois

arvoisa herra puhemies

sitä tarkoitin sillä puheenvuorollani että otetaan ne kunnat kuntayhtymät mukaan näihin samoihin talkoisiin ja niitä voidaan sitten yhteensovitella

se oli puheenvuoroni tarkoitus nimenomaan että ei vain tehdä päätöstä miljardista vaan ollaan kaikki rakentamassa sitä miljardia

näin hevosmiehenä täytyy sanoa että kissanpäiviä tahi ei mutta totta kai meidän pitää tässä salissa nähdä että meillä on eri tulotasoja erilaisissa maissa

mutta pistetään pikkuisen valtionrautateittenkin piikkiin sille päivälle

arvoisa puhemies

on harmillista että kun hallitusohjelmakirjaukseen jo laitettiin maksuttomien ja maksullisten yleiskalastusoikeuksien kehittäminen ja laajentaminen tämä tavoite ei saanut tuulta purjeisiinsa vaikkakin pitäisi nähdä että kalastuksen mahdollisuudet jopa syrjäytymisen ehkäisemisessä olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon

sinällään harmonisointi varmasti on hyvä mutta niin kuin edustaja virtanen tuossa puheenvuorossaan toi esille niin kyllä tämä on se huonompi tie

pala palalta aina askel kerrallaan kohti sitä että seuraavaksi olemme sen tien edessä että harmonisoimme euroopassa koko sosiaaliturvajärjestelmän jotta kaikki eurooppalaiset ovat yhdenvertaisia ja olemme siinä sitten mukana ja oletettavasti heikennämme suomalaisten sosiaaliturvaa siinä vaiheessa kun se harmonisointi sitten tehdään

siinä mielessä työmarkkinatuella tai toimeentulotuella olevat henkilöt olisi voitu vapauttaa kalastonhoitomaksusta

vaikka ministeri totesi omassa puheenvuorossaan että tämä voisi rapauttaa entisestään tätä kalastuksen pohjaa niin asia hyvin hoidettuna olisi ollut mahdollista tehdä niin että nyt kun meillä on tämä yli tuhannen kalastusoppaan verkosto tässä maassa he olisivat voineet ottaa näitä syrjäytyneitä nuoria kalastusharrastuksen kautta mukaan osaksi toimivaa yhteiskuntaa ja siinä kohtaa kun tähän syrjäytymisen ehkäisemiseen olisi osoitettu varoja olisi voitu tässä kohtaa tästä kalastuksenhoitomaksusta säätää

nyt on kuitenkin tärkeä huomata että ei ennakkoluulojen vaan hyvän ja harkitsevan perustelun avulla haetaan ne kaikki mahdolliset hyväksikäytön elementit joita tämä voi tuoda meille tielle

arvoisa herra puhemies

on hyvä huomioida että meillä on palkkaturvajärjestelmiä ja meillä on siis sellaisia rakenteita työsuhteeseen liittyvissä asioissa että pitää uskaltaa nyt vähän epäilevästi katsoa että mitä jos näitä joku rupeaa oikein tosissaan hyödyntämään nyt kun tämä mahdollista on

arvoisa herra puhemies

sen takia on järjestäytyneet ammattiyhdistysliikkeet järjestäytyneet työnantajat jotka sitoutuvat kunnioittamaan tiettyjä pelisääntöjä

sinällään kaikki valvonta toki lisää byrokratiaa se on varmasti tunnustettava tosiseikka ja se on valitettavaa mutta täytyy muistaa että tällä lainsäädännöllä ei lainsäädännöllisesti nyt ole aivan mitään hirvittävää tulossa

ei voi olla niin että on marjanpoimijoita jotka tulevat sille korille siinä vaiheessa kun haluavat jakaa itselleen ja mahdollisesti sopivat jotakin sellaista joka ei ole niitten pelisääntöjen mukaista

eikä pidä unohtaa että meitä lähellä on kolmansien maiden työntekijöitä kyllä todella paljon ja varmasti kekseliäisyydellä ei ole mitään rajaa jos sitä ruvetaan hyödyntämään

mutta lain perusteluosassa on yksi ehkä meidän kemianteollisuuden ja nimenomaan metsäteollisuuden välinen ristiriita mistä kamppailua nyt käydään

kritiikkiä vasemmistoliiton tekemään laki aloitteeseen että kalastonhoitomaksusta olisivat vapautettuja työmarkkinatukea ja toimeentulotukea saavat on se että olisi tullut valtava byrokratia

arvoisa herra puhemies